kokoomus myös edellytti että mikäli rikokseen tuomittu joka on sitoutunut lääkehoitoon rikkoo hoito ohjelmaa hänet voidaan passittaa vankilaan ilman kirjallisia kehotuksia tai varoituksia suoraan kulkematta lähtöruudun kautta

arvoisa puhemies

haluan uskoa että moni seksuaalirikollinen haluaa pois kamalasta rikoskierteestä ja poistaa itsessään olevan sairauden

voitaisiinko meillä rikoksentekijän vapaaehtoisuuden pohjalta toteuttaa tuollainen tsekissä nyt jo mahdollinen kirurginen kastraatio ja näin saada aikaan pysyvä ratkaisu ongelmaan

olisin tässä käsittelyssä toivonut että ministeri olisi ottanut kantaa tuohon voidaanko heti mikäli hoitositoumus rikotaan joutua vankilaan kiinteää vankeusrangaistusta suorittamaan niin kuin lain valmisteluvaiheessa kokoomuksen suunnalta viestitettiin että se olisi edellytys tämän lain käsittelylle

ymmärrän toki että asiantuntijoita on tässä syytä kuulla mutta olisin halunnut ministerin henkilökohtaista tuntumaa tähän asiaan

mitä sitten tulee tuohon kirurgiseen kastraatioon niin tsekissä toki ihmisoikeusjärjestöt ovat asiasta keskustelleet mutta siellä kyse on nimenomaan pakollisesta tekijälle määrätystä kirurgisesta kastraatiosta

on vaikea nähdä että jos vapaaehtoispohjalta tähän päädyttäisiin niin se olisi erityinen ihmisoikeusrikkomus

toivon että tuohon todella paneudutaan tuossa vaiheessa kun ministeri lupasi asiasta käydä jatkokeskusteluja